lakiteknisesti on tietysti vaikea eriyttää terveelliset tuotteet epäterveellisistä tuotteista mutta olisi toivonut että olisi kuitenkin yritetty tehdä näin

suomen yrittäjät on kiinnittänyt huomiota siihen että yritysten hallintokustannukset ovat lisääntyneet kun makeis ja virvoitusjuomaverotuksen toimittaja vaihtuu pian lain voimaantulon jälkeen tullista veroviranomaisiin

arvoisa puhemies

minusta se on aivan oikein että tämmöinen on mutta siinä on vaan minun mielestäni yksi äärettömän huono puoli sen kontrolloiminen ja seuraaminen ei mikään pysty tarkkailemaan sitä hommaa

arvoisa rouva puhemies

viranomaisen vaihtuminen makeis ja virvoitusjuomaverotuksen oltua voimassa vasta lyhyen aikaa voi aiheuttaa yrittäjille kaksinkertaista hallinnollista taakkaa

järjestämättömiä saamisia oli yhteensä siis tuhatkolmesataakolmekymmentä

myös viranomaisille aiheutuu kustannuksia verotusvalmiuden järjestämisestä lyhyen ajan sisällä kahteen eri viranomaiseen

ihan sen verran vaan että ed

omassa puheenvuorossani otin yhtenä esille jätelain ja perustelin sitä sopimusperusteisen puolesta miten pitkälle siinä hyödynnetään jätettä ynnä muuta

kankaanniemellä on mielestäni täysi oikeus puolustaa talousvaliokuntamme päätöstä

voimistelu terottaa että voisi löytää avaimet saanut paljon ja on keskustelu perusti

suomi joutuu poikkeuksellisen suurten haasteiden eteen

julkinen velka kasvaa voimakkaasti

väestö ikääntyy

mikä on poissa keskustelu on päättynyt

ynnä muuta

sitten kuitenkin hallituksen esitys on hiukkasen erilainen joten kysyisin ministeriltä mitä mieltä hän on

tämän takia julkisen talouden tarkoituksenmukaista kokoa ylipäätään on arvioitava uudelleen

en voi pitää hyvänä sitä että kovasti keskitetyssä verkostossa olisi toimivallaltaan eri tasoisia käräjäoikeuksia

arvoisa herra puhemies

tämän vuoden lokakuussa ecofin eli eun valtiovarainministerit hyväksyivät ajatuksen euroopan systeemiriskiä koskevan neuvottelukunnan esrbn perustamisesta

esrb on vastuullinen rahoitusjärjestelmän makrotason vakavaraisuutta valvova eun elin joka toimii euroopan keskuspankin yhteydessä

lähivuosien jätehuollon pitää olla nimenomaan yritysten ja teollisuuden materiaalitaloutta jossa tehostetaan raaka aineiden käyttöä vähennetään jätteiden muodostumista sekä hyödynnetään tehokkaasti jätemateriaaleja

tarkoituksena on estää tai lieventää systeemiriskejä välttää laajakantoisia rahoitusongelmia sekä edistää eun sisäisten markkinoiden häiriötöntä toimintaa

joulukuun alussa ecofin hyväksyi hankkeen jonka tarkoituksena on perustaa euroopan finanssivalvontajärjestelmä joka koostuu euroopan pankkivalvontavirastosta euroopan vakuutus ja eläkevalvontavirastosta sekä euroopan arvopaperi ja markkinavirastosta

tämä laki vie kehitystä täysin päinvastaiseen suuntaan

mielipiteeni perustuu kilpailuviraston kannanottoon jonka mukaan jätehuoltoa tulee kehittää lisäämällä alan toimijoiden ammatinvalinnan mahdollisuuksia ja toimintavaihtoehtoja markkinaehtoisen mallin pohjalta

arvoisa puhemies

tämä on vielä toisaalta hieman semmoinen moniselitteinen juttu

viimeksi mainittu sijoitetaan pariisiin pankkivalvontavirasto lontooseen ja vakuutus ja eläkevalvontavirasto frankfurtiin

yhden ammattikunnan mikä on huolto ja korjaus korjaamoammattikuntadin hikeosuutta ei tule

kyseisen mallin lähtökohtana on tuottajien kaupan laitosten kotitalouksien ja jätealan yrittäjien laaja oikeus päättää tavasta jolla jätteet kerätään ja hyödynnetään

olennainen kysymys on miten nämä virastot toimivat yhteistyössä koska ne on siroteltu kolmeen eri maahan

joo

euroopan finanssijärjestelmän tarkoituksena on taata että kansalliset finanssivalvontaelimet noudattavat yhteisiä sääntöjä ja yhteensopivia valvontakäytäntöjä ja yhteistä finanssivalvonnan kulttuuria

jätelaki vie kehitystä päinvastaiseen suuntaan heikentäen markkinaehtoisen mallin edellytyksiä

järjestelmän tarkoituksena on kerätä informaatiota finanssijärjestelmien vakavaraisuudesta

kansalliset valvontaelimet kuten suomen finanssivalvonta ja suomen pankki toimisivat yhteistyössä euroopan finanssijärjestelmän eri osapuolten kanssa

tavoitteena on kehittää eu maiden finanssivalvonnan laatua ja yhteensopivuutta sekä luoda säännöskirja jota kaikkien eu maiden rahoitusvalvonnassa noudatetaan

alan toimijoiden autonomian ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien vähentämisestä seuraa toimialan yleisen kehityksen hidastuminen ja yksipuolistuminen

koska jatkossa yhä suurempi osa jätteistä on raaka aineeksi kelpaavaa epäsuhta kierrätyksen ja aineellisen hyödyntämisen sekä energiahyödyntämisen välillä voi kasvaa

onkin syytä kysyä olisiko järkevämpää että unionin finanssivalvonta olisi yhdessä jäsenmaista organisaatio joka vastaisi niin arvopapereista markkinoista vakuutuksista kuin pankeista

suunnitteilla olevat investoinnit jätteiden energiakäyttöön kunnissa vaikeutuvat painopisteen ollessa materiaalitalouden puolella

organisaatiot eivät sinänsä ratkaise finanssikriisien hallintaa

siksi tarvitaankin kaikkia jäsenmaita velvoittava finanssivalvonnan lainsäädäntö sekä yhteisesti sovitut ja noudatetut toimintasäännöt

nyt on siis käymässä niin että kunta asettaa ehdot yksityiselle ympäristöyritykselle toimii itse jätehuollossa ja valvoo vielä yksityisiä ympäristöyrityksiä

moista vallan keskittymää ei ole juuri tavattu suomen tasavallan lainsäädännössä

tässä voi jatkossakin käydä niin kuin eräässä kunnassa jossa kunnan jäteyhtiö pompottaa yksityistä ympäristöyritystä satojentuhansien eurojen laskulla koska se ei muka ole tuonut riittävästi jätettä kaatopaikalle

vakavaraisuusvaatimuksella edellytetään pankilta pääomia jotka riittävät otettuihin riskeihin nähden

tällaisia esimerkkejä kilpailua haittaavasta toiminnasta kunnallisten jäteyhtiöiden taholta on lukuisia maassamme

se kaivaa maata yrittäjyyden alta

arvoisa puhemies

pankkiennustemallin avulla suomen pankki laatii ennusteen pankkisektorin kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta tulevan kahden vuoden aikana

saadaan ensinnäkin ammattitaitoa mitä näiltä muilta ryhmiltä saattaa hyvinkin puuttua mikä on paljon varmempaa

se ei ota huomioon yritysten materiaalitalouden vaatimuksia

se häiritsee ympäristöalan markkinoiden kehittymistä

näitä stressitestejä tehdään yhteistyössä finanssivalvonnan kanssa

hinta on halpa kaikki on suhteellista mutta kun tehty iso virhe muutaman vuoden päästä huomataan siitä on tullut kallis säästö

jätelaki on taantumista nykyisestä

voidaan kuitenkin kysyä onko hallitus toiminut riittävän aktiivisesti pankkien ja rahoitusyritysten ulkoisen ja sisäisen sääntelyn valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä

huomio pitäisikin nyt kohdistaa takauksista kohti pankkien rahoituslaitosten ja rahoitusjärjestelmien nykyistä tiukempaa valvontaa

vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset ovat olleet voimassa kymmenen vuotta

ilmastonmuutoksen torjuminen on noussut keskeiseksi kysymykseksi

arvoisa herra puhemies

se on vakava haaste myös yhdyskuntien suunnittelussa ja kauppaa koskevissa ratkaisuissa

yksikkökoon huomattavan kasvun takia kaupan sijainnilla on aikaisempaa merkittävämmät vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön

tänään keskustelua joka edusti al arvoisa rouva puhemies

hallituksen lakiesityksellä aikaansaadaan euroopan laajuinen valvontajärjestelmä vilkkautta eurooppalaisten pankkien ja rahoituslaitosten jonka kautta kehitetään eurooppalaisten pankkien ja rahoituslaitosten valvontaa

maatalous on suuri kuormittaja mutta myös kotitaloudet kuormittavat kun ruoka päätyy lopulta kaatopaikalle

lisäksi on aikaisempaa painokkaammin kiinnitetty huomiota toimivan kilpailun edellytyksiin kaupan alalla

pidän tärkeänä että eurooppalainen finanssivalvonta toimii osana eun päätöksentekoa ja että eun komissiota ja parlamenttia raportoidaan säännöllisesti eun finanssivalvonnan toiminnasta

ruoka on suomessa euroopan kalleimmasta päästä eikä edes ruuan arvonlisäveron alentaminen merkinnyt pysyvää muutosta ruuan hintaan

arvoisa puhemies

erityisesti parannettavaa on rahoituslaitosten riskianalyyseissä sekä stressitesteissä jotta saadaan luotettavaa tietoa jäsenmaiden rahoituslaitosten todellisesta tilanteesta

pidän kohtuuttomana että näin merkittävää lakiesitystä käsitellään yhdessä viidentoista muun lakiesityksen kanssa ja vielä esitysten loppupäässä

heinosen puheesta yhden yksityiskohdan huomasin missä hän mainitsi että on ostettu yleisradiolle ohjelmia jotka jo aiemmin ovat muut yhtiöt ostaneet ja niitä esitetään

erityisen suuria vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen on ollut kaupan suuryksiköiden sijoittumisella kaupunkien ulosmeno ohitus ja kehäteiden varrelle

jonkinlaisena riskinä pidän sitä että finanssivalvonnan eri osat sijoittuvat eri puolille eurooppaa

pitäisin parempana järjestelmää jonka kaikki osat toimisivat samassa paikassa ja yhteydessä euroopan keskuspankkiin

vaikka ruuan tuotanto on vahvasti tuettua sen hinta on korkealla koska ruokaa myyvä päivittäistavarakauppa on myös euroopan keskittynein siinäpä pulma

tieverkon kehittäminen erityisesti ulosmeno ohitus ja kehäteiden rakentaminen on muuttanut alueiden saavutettavuutta

kierrätys ja jätteiden hyödyntäminen ovat tulevaisuuden toimialoja joilla odotetaan merkittävää kasvua

ruuan hintaa on keinotekoisesti nostettu myös siksi että viljaa ei käytetä maailmalla polttoaineen raaka aineena

arvoisa puhemies

kauppapaikan valinta henkilöauton käyttöön perustuvan saavutettavuuden perusteella on johtanut ristiriitaan yhdyskuntien kehittämisen ekologisten sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden kanssa

tästä seuraa lisääntyviä päästöjä

se on lisännyt asiointiliikennettä ja sen tuottamia kasvihuonepäästöjä sekä heikentänyt keskustojen ja kaupunkiseutujen alakeskusten samoin kuin lähipalvelujen kehittämismahdollisuuksia

itse asiassa maa jossa osataan tehdä hyvää ruokaa saa sädekehän ympärilleen eikä parmankinkku ole kummoinen ruoka

arvoisa herra puhemies

kouluruoka on nykyään monen perheen lapselle ainut lämmin ruoka päivässä siksi sen tasoon kannattaa panostaa määrärahoja lisäämällä

hallitusohjelman mukaan hallitus tukee kasvuyrittäjyyden edellytyksiä

hyvä kouluruuan taso on ennalta ehkäisevää toimintaa

tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnassa painotetaan aiempaa enemmän tutkimus ja kehittämistoiminnan tulosten kaupallistamista ja kansainvälistymistä

se mitä nyt syödään näkyy huomispäivänä joko parempana tai huonompana tulevaisuutena

tähän hallitusohjelman osioon vedoten otettakoon huomioon vakavasti suomen yrittäjien ympäristöyritysten liiton muiden yritysjärjestöjen sekä myös suomen luonnonsuojeluliiton kriittiset kannanotot

tästä johtuen lait sitovat kuntia siinä määrin etteivät niiden verotulot riitä muuhun kuin valtion tahdon toteuttamiseen eikä edes siihenkään

vehkaperän aloitetta

arvoisa herra puhemies

nuorten työllistämistoimissa ei saa viivytellä millään alueella

kuntien talous on paljolti riippuvainen valtionosuuksista

erityisesti kuntiin niiden toimintaan ja talouteen vaikuttaa eduskunta joka hyväksyy jatkumona kuntia velvoittavia lakeja mutta ei myönnä voimavaroja lakien edellyttämään toimintaan

lakiesitys antaa kuntien omistamille jäteosakeyhtiöille vallan määritellä miten jätteet niiden alueella kuljetetaan mikä on kuntalaisilta perittävä jätemaksu miten jätteet käsitellään miten jätteenkuljetukset hinnoitellaan ja niin edelleen

liikenne ja viestintävaliokunta on joutunut jälleen kerran tilanteeseen jossa se joutuu käsittelemään eun suomen oloihin sopeutumatonta lainsäädäntöä

valiokunta toteaa että eun direktiivien soveltaminen käytäntöön suomessa on hankalaa ja osin epätarkoituksenmukaista kuten valitettavasti on laita useiden muidenkin valiokunnan toimialaan kuuluvien direktiivien kohdalla

eikö tämä todista miten tärkeästä sektorista on kyse